kyllä on lähdettävä siitä että uusiutuvat energiamuodot ovat niitä kotimaisia eikä suinkaan niin että vaaralliseen riskialttiiseen ydinvoimaan lisäsijoitetaan

tuottavat yritykset voivat rahastoida kaivosveron myötä rahaa jota voidaan huonoina aikoina sitten käyttää ympäristön hyväksi

aika usein tuolla turuilla ja toreilla käydään keskustelua siitä onko oikein että kaikki rikkaat lapset saavat lapsilisää tai rikkaat perheet joissa on lapsia saavat lapsilisää mutta käytännössähän tällaisia perheitä ei ole kovin paljon

te haluatte massiivista ydinvoiman lisärakentamista suomesta oikein ydinvoiman mallimaan

paljon paljon suurempi ongelma on juuri se mihin tässä nyt yritämme puuttua eli se että nämä pienituloiset perheet eivät saa sitä lapsilisää

tämän meidän esityksemme mukaan lapsilisä muutettaisiin niin kutsutuksi etuoikeutetuksi tuloksi joka ei vähennä perheen saamaa toimeentulotukea ja sen mukaan lapsilisiin viime vuosina tehdyt pienet parannukset ja myös tämä viimeisin parannus auttavat myös näitä lapsiperheitä

tämän pykälämuutoksen mukaan lapsilisät rinnastettaisiin äitiysavustukseen vammaistukeen ja lapsen hoitotukeen

tämä kuulostaa toivottavasti myös kaikkien muidenkin kansanedustajien korviin oikeudenmukaiselta ja perustellulta vaatimukselta ja vaihtoehdolta

pääministeri vanhanen tässä sanoo että olkaa nyt rauhallisia valmistellaan rauhassa eläkeleikkauksia ja katsotaan sitten milloin ne tänne saliin tulevat päätettäviksi

me toivomme koska sosiaali ja terveysvaliokunta jo kerran on ottanut tähän asiaan kantaa ja myöntänyt tämän ison ongelman että myös tämä laki aloite käsiteltäisiin ja tätä lakialoitetta käyttäen voitaisiin vaikkapa hallitukselle esittää velvoite tai sitten jos se kuulostaa hallituspuolueiden kansanedustajien korviin liian rajulta sanalta ainakin että hallitus toisi tämän sisältöisen muutosesityksen

olennainen ero tässä puolustuspoliittisen seurantaryhmän ja hallituksen esityksen välillä koskee juuri tätä nato kysymystä ja sitten puolustusmäärärahoja

seurantaryhmässä myös kokoomuksen edustajat yksimielisesti hyväksyivät niin nato kuvauksen kuin tämän puolustusmäärärahojen tasonkin

itse olen vähän ollut peloissani tästä salaisesta sata komiteasta joka näitä esityksiänsä valmistelee kun kaikki tällaiset kipeästi tarvittavat uudistukset pistetään sen piikkiin että kyllä sieltä sata komiteasta sitten aikanaan tulee

oecd suosittelee opintojen maksullisuutta ja tarkoituksena on silloin että opiskelijat ohjataan nopeasti suoriutumaan opinnoista ja hakeutumaan aloille joilla työllistyy helposti

ministeri häkämiehen luonnehdintaan siitä että tällaisen parlamentaarisen työryhmän rooli olisi jotenkin hämärä en kyllä yhdy ollenkaan

hallitus sen sijaan on määritellyt esimerkiksi naton aivan toisella tavalla kuin mihin seurantaryhmä päätyi ja samalla tavalla puolustusmäärärahoista ette ole ottaneet ollenkaan hallituksessa huomioon turvallisuuspoliittista ympäristöä joka ei puolla määrärahojen lisäämistä eikä myöskään muita yhteiskunnan tarpeita mitä seurantaryhmä totesi

herra puhemies

toivon että tämä lakialoite voitaisiin hyväksyä ja tämän sisältöinen valmisteluvelvoite vähintään antaa hallitukselle

hallituksen eri kansanedustajat ovat kertoneet että hallituksen ilmasto ja energiastrategia on yksimielinen ja kyllä minäkin nyt olen huolissani siitä onko hallituksella ryhmäkuria jos kerran vihreätkin ovat tämän takana ja kuten kuulimme myös oppositiosta löytyy poikkeus tämän ilmasto ja energiastrategian taakse

herra puhemies

mutta kiittäisin ministeri pekkarista siitä että aidosti tunnustatte että uraanin käyttö on ongelmallista ja on myös mahdollista että sitä tullaan täällä louhimaan

kysyisin vielä sitä aiotteko muuttaa kaivoslakia niin että ne asukkaat jotka asuvat niillä alueilla joilla tutkitaan uraanin louhimismahdollisuutta pystyvät paremmin vaikuttamaan siihen tuhotaanko heidän pohjavetensä ja elinympäristönsä vai mitä sille uraanille tapahtuu

toivon tosiaan että tähän opposition retoriseen käyttäytymiseen ja julia tai näyttämiseen

he puhujapöntön käyttämiseen näytelmäplatformina ei huku se tosiasia että tässä on erittäin vakavasta maailmanlaajuisesta talouskriisistä kysymys tässä on euroalueen talouskriisistä kysymys ja miksi se on suomelle tärkeää

oletteko ihan oikeasti sitä mieltä että suomi on ainoa maa maailmassa joka on ratkaissut uraanin loppusijoituksen koska muualta japania myöten soitellaan tänne opposition edustajille ja pyydetään haastattelua siitä onko jotain näin tavatonta voitu keksiä suomessa

mutta pääministeri katainen te sanoitte tuossa jokin aika sitten että kun tehdään näitä säästöratkaisuja niin kaikkien ihmisten tulee osallistua mutta kun tässä on nyt se ongelma että kaikilla ei ole samanlaisia edellytyksiä osallistua

millä tavalla te heidän määräänsä vähennätte kymmenillätuhansilla tällaisessa tilanteessa jossa työttömyys kasvaa tarvitaan enemmän julkisia palveluita

esimerkiksi nämä indeksikorotukset jotka on tarkoitettu kaikkien pienimpiä eläkkeitä sairauspäivärahoja lapsilisiä saavien tueksi ja myös niiden opiskelijoiden tueksi jotka pienillä tuloilla elävät die saavat vain kahdeksankymmentä prosenttia siitä mitä

nimittäin itse kyllä olen sitä mieltä että tätä asiaa ei ole ratkaistu ja jos ydinvoimaa aiotaan rakentaa lisää niin pitää myös reilusti myöntää niin kuin myönsitte että uraanin louhiminen on ongelmallista

kyllä on ihmeellistä että siellä puhutaan julkisuudessa näin ja sitten täällä eduskunnassa ette kehtaa myöntää mitä olette menneet sanomaan

yksimielisyys tulee säilymään

eli mietin miten tämän kiteyttäisi tämän perussuomalaisen linjauksen eli maamiinat takaisin rajalle ja ihaileva katse kohti britannian cityn pankkiireja

siinähän nimenomaan piilee se ongelma että ei ole pidetty huolta pienituloisista ihmisistä eikä ole pidetty huolta siitä että kaikki kykyjensä mukaan pystyisivät osallistumaan

tämä on tämän suurin ongelma

vasemmiston vaihtoehtobudjetissa kaikki pysyvät menolisäykset eläkkeiden korotukset opintotuen korotukset lapsilisien leikkausten poistaminen ja myös valtionosuudet kunnille ja koulutuksen parantaminen kaikki nämä rahoitetaan veron lisäyksillä hyvätuloisten veroja korottamalla eikä suinkaan lainarahalla niin kuin täällä on väitetty

jotta kaikkeen tähän mitä luettelin olisi varaa tarvitaan nyt heti työllisyyden lisäämistä ja siihen me esitämme nimenomaan lisää lainaa jotta saadaan niitä työpaikkoja ja jotta saadaan tämä yhteiskunta elpymään

ministeri ihalainen kehui tässä harmaan talouden torjuntaa

arvoisa rouva puhemies

pääministeri sipilä on julkisuuteen monta kertaa sanonut että kaikkien suomalaisten pitää osallistua ja kipeät leikkaukset tulevat koskemaan kaikkia samalla tavalla

työpaikat ovat tärkeitä ja on hyvä että siitä puhutaan

tämähän ei pidä paikkaansa koska itse asiassa jo valtiovarainministeriön laskelmien mukaan käy ilmi että eläkeläiset ikääntyneet lapsiperheet pienituloiset kärsivät eniten

esitykset siitä että saadaan lisää rahaa vaikka sinne tiekorjauksiin homekoulujen korjauksiin ja vielä estetään pienituloisten tulojen pieneneminen sillä että taataan ne indeksikorotukset ja sillä tavalla saadaan vauhtia ja ihmiset pystyvät kuluttamaan ja saadaan lisää työpaikkoja

herra puhemies

tiusasen lakialoite on paras siinä suhteessa että se valottaa näitä tosiasioita ja ehkä hälventää ennakkoluuloja ja pelkojakin käärmeitä kohtaan

silloin kun suomessa suomen parlamentti päättää lähettää sotilaita kauas afganistaniin aasiaan niin totta kai luonnollista on kuunnella niitä ihmisiä joiden elämään ja kuolemaan meidän päätöksemme vaikuttavat

sen sijaan kun olette myös sanonut että hyväosaiset voivat osallistua jos haluavat vapaaehtoisesti niin eihän se silloin tarkoita sitä että kaikki osallistuvat tasavertaisesti

toinen esimerkki vaikka veronkierrosta

ja itse olen tässä nyt lukenut malalai joyan kirjoituksen brittiläisestä guardian lehdestä ja suosittelen teillekin

kansainvälinen veronkierto harmaa talous

toistakymmentä vuotta sitten käytettiin näitä ihan samoja argumentteja kun haluttiin laittaa lapset eriarvoiseen asemaan poistaa lakiosa ja sallia tämä suosiolahja

olisi ihan reilua ja mukavaa jos kansanedustajia pyydetään tekemään lakialoitteita että tietäisimme sitten toistemme aikeista

mutta hyvä pääministeri mitkä keinot te olette valinneet

varmasti voimme tehdä myös yhteistyötä ja yhdessä niitä tehdä

silloin jo tutkittiin että yrittäjien este ei ole perintövero ei ole lasten tasa arvoinen kohtelu lakiosalla vaan se on sen jatkajan puuttuminen

te valitsitte harmaan talouden torjuntaan kansainväliseen veronkiertoon aktiivisen katumisen ohjelman joka tarkoittaa että pääomia piilottaneet veronvälttelijät voivat itse paljastaa pimennossa olevat varallisuutensa ja välttää rikosoikeudelliset rangaistusseuraamukset

sen lisäksi tämä sumuverho siitä että me suomalaiset täällä parlamentissa lisäämme kehitysyhteistyötä ei pidä ollenkaan paikkaansa

lauri oinosen puheenvuorosta ja täytyy sanoa että aika kummalliselta kuulosti koska itse ainakin olen koko ikäni aina nähnyt kyykäärmeitä

eli ei kannata nyt uudestaan tässä salissa esittää virheellistä tietoa ties vaikka uusi valtiovarainministeri vielä uskoo näitä virheellisiä tietoja

se johtuu varmasti siitä että kun olen paljon liikkunut saaristossa lapsesta asti niin kyllä siellä on ihan normaalia että vedetään kumisaappaat jalkaan ja otetaan käärmekeppi mukaan ja tömistellään kun liikutaan

hallituksen hurskas toive on että kyseinen varallisuus voisi päätyä verotettavaksi suomeen jos nämä hyvätuloiset miljonäärit sen haluavat tehdä

minä nyt uudelleen toistan että en hyväksy eikä kyllä sen enempää kukaan muukaan vasemmistoliittolainen hyväksy minkäänlaista ihmisoikeuksien sortoa puhumattakaan pahemmista ihmisoikeusloukkauksista jotka tapahtuvat ihan minkä tahansa ismin tai aatteen nimissä tai ilman sitä

hän oli nyt tässä ihan oikeassa että perintöveroa ei pidä poistaa pitäkää siitä kiinni

jos eläinten vaarallisuudesta puhutaan niin itse väitän että suomen kaikkein vaarallisin eläin on punkki joka levittää kumlingen tautia ja borrelioosia

miksi te vain hyvätuloisille annatte mahdollisuuksia vapaaehtoisesti tulla mukaan jos he niin haluavat ja pienituloisilta leikkaatte

ja totta kai minun mielestäni

kyllä keinoja on verotuksen kautta erilaisin kirjanpitokeinoin saada myös hyvätuloiset mukaan

puuttua maailman

hyvä edustaja salolainen täällä nimenomaan puhutaan ulkopolitiikkaa

totta kai olisi syytä puuttua myös siihen syyrian tilanteeseen mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tasapainoisesti nimenomaan ykn päätöksellä

eilen puhuimme keski afrikasta tänään puhumme ukrainasta ensi viikolla puhumme usan ja eun välisestä vapaakauppasopimuksesta mutta teillä on vain yksi totuus josta saa puhua

en jaksa uskoa teistä sitä edustaja zyskowicz ja nythän se operaatio lopetetaan ja nythän siellä siirrytään siihen että nimenomaan kehitysyhteistyöhön ja koulutukseen panostetaan enemmän joten olemme varmastikin molemmat tyytyväisiä

miksi te unohdatte aina tämän

ehkä siksi kun ette ollut itse kirjoittamassa sitä siinä hallitusohjelman työryhmässä mutta minäpä olin ja siellä lukee juuri näin

mutta lapsiperheisiin kohdistuu samanaikaisesti muita toimenpiteitä

niihin kohdistuu esimerkiksi kunnallisten maksujen nousu työssä käyvien ihmisten veron kiristyminen yleensä kiinteistöveron nosto

se alkaa sitten jo olla anteeksiantamatonta että vanhoista virheistä ei opita ja tämän vuoksi emme olleet valmiit leikkaamaan lapsilisistä

kun tässä nyt on kuunnellut hallituksen vastausta ja hallituspuolueiden ryhmäpuheenvuoroja ja erityisesti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa ja sitten vielä valtiovarainministeri kataisen puhumattomuutta niin ei tässä oikeastaan voi muuhun päätyä kuin siihen että suomalaisella työttömällä taitaa olla yksi ainoa suuri uhka

nyt on käsittelyssä hallituksen esitys ampuma aselain muuttamisesta ja sen vuoksi vaikka syytä on aina keskustella kokonaisvaltaisesti yhteiskunnasta ja yhteiskunnan ongelmista ja kansalaisten turvallisuudesta että nyt käsittelemme nimenomaan aselakia olen tehnyt rinnakkaislakialoitteen tähän hallituksen esitykseen

se ei ole mitään elvyttävää toimintaa että lähdetään antamaan verohelpotuksia niille joilla on suuret omaisuudet suuret varallisuudet ja muka kutsutte sitä elvyttämiseksi ei millään tavalla

tässä keskustelussa monet kansanedustajat ovat olleet huolissaan siitä että ampumaurheilun harrastajia ja metsästäjiä asekauppiaita ei ole riittävästi kuultu mutta toivon että kun valiokunta käsittelee asiaa niin kuunnellaan myös niitä tahoja jotka ovat huolissaan siitä että suomi on yksi maailman aseistetuimmista maista kuunnelkaa myös vaikkapa rauhanjärjestöjä ja sen lisäksi toivon että otatte myös käsittelyyn tämän rinnakkaislakialoitteeni

ei ole opittu

mitään ei ole opittu

kyllä minä olen eniten huolissani siitä että eussa ei suinkaan ihmisten hyvinvointi ole etusijalla vaan suuren rahan etu ja markkinoiden etu on se mikä on ollut ensi sijassa ja valitettavasti tämä meidän hallituksemme ei ole tätä liberalistista suuntausta suinkaan arvostellut ja kritisoinut vaan päinvastoin kannattanut ja vienyt eteenpäin

aseiden hallussapito kodeissa aiheuttaa turhia riskejä loukkaantumisia kuolemia

erittäin hyvin kuvaava esimerkki on se että yksittäinen jäsenmaa voidaan haastaa oikeuteen markkinavapauksien rikkomisesta

aseiden määrällä ja asesurmilla on selkeä yhteys

ja ihmettelen sitä miten kauan voidaan perustella meille suomalaisille tai eun kansalaisille sitä että kaikille on hyväksi markkinasääntelyn purkaminen julkisten palveluiden yksityistäminen palkkaerojen kasvu ja kannattavien tehtaiden sulkeminen

arvoisa rouva puhemies

eihän tämä ole kaikille hyväksi

hallituksen ministerit ja vihreiden ryhmänjohtaja niinistökin ovat vuorotellen kehuneet tätä hallituksen veroesitystä oikeudenmukaiseksi ja vihreäksi

on tämä nyt aika outoa kun ydinvoimauskovaisten ja ydinvoiman lisärakentamisen kannattajien argumentit ovat niin heikoissa kantimissa että pitää ruveta vääristelemään pitämääni ryhmäpuhettakin

kahta kysymystä ihmettelen

onko oikeudenmukaista se että kaikkein suurinta pääomatuloa saava ihminen maksaa saman veroprosentin mukaan kuin tavallinen palkansaaja

missä tässä oikeudenmukaisessa verouudistuksessa on pääomatulojen verottaminen progressiivisesti samalla tavoin kuin ansiotulojen

alkaen siitä uraanin louhinnasta koko sen käytön ajan ja myös siinä vaiheessa kun niitä ydinjätteitä sitten ikuisiksi ajoiksi tänne suomen peruskallioon säilytetään